on ilman muuta selvää että afganistanista ei tule suomen tai ruotsin kaltaista demokratiaa ei näiden vaalien seurauksena ei todennäköisesti moneen moneen vuoteen

ei anneta afganistanin romahtaa

arvoisa herra puhemies

viime viikon aikana minulla on ollut mahdollisuus käydä keskustelua afganistanin tilanteesta sekä afganistanin hallituksen turvallisuuspoliittisen neuvonantajan kanssa että sitten munchenissä lounaalla kenraali petraeuksen kanssa yhdysvaltojen puolelta

ensimmäinen kokonaishuomio on se että afganistan on ehkä tällä hetkellä yksi maailman tuliherkimmistä ellei vaikeimmista paikoista

kiljunen puhui pahimmasta paikasta jossa suomalainen sotilas on ollut toisen maailmansodan jälkeen

ei välttämättä kaukana totuudesta

samalla olen vahvasti sitä mieltä että tämä on yksi koko kansainvälisen yhteisön keskeisimmistä keskeisimmistä kansainvälisistä kriiseistä

sen takia pidän tervetulleena sitä lähestymistapaa joka uudella yhdysvaltain hallinnolla on ollut ja joka ei missään nimessä ole ainoastaan sotilaallinen vaan vaatii kuten tässä salissa on vaadittu moneen otteeseen poliittista ratkaisua ja poliittista lähtökohtaa

salolainen nosti hyvin esille karzain hallinnon korruption ja myös tältä puolelta salia kuului paljon huumeongelmiin liittyviä esimerkkejä

me menemme sinne koska me haluamme edistää demokratiaa

te puhuitte ykn kriisinhallintajoukoista

mutta ei missään nimessä kuten tässä salissa on hyvin huomioitu tänään kannata vähätellä niitä riskejä joita tähän operaatioon kuuluu

tiusanen nosti esille siviilit

natossa ja isaf ohjeistuksessa näitä toimintatapoja kehitetään ja me olemme myös puuttuneet näihin eli totta kai välttäminen on ensisijainen tavoite

nyt minulla ei ole viimeisintä ellei tässä tekstiviestissä sitä äsken ilmennyt lukua nato operaatioista ei mutta siitä me voimme ottaa selvää

toki me olemme katsoneet kuten itse totesitte että ei ole kysymys siitä mikä organisaatio sitä kriisinhallintaoperaatiota vetää vaan kyse on siitä onko meidän tarkoituksenmukaista olla siellä mukana

ensimmäisenä yleishuomiona täytyy sanoa että minulle ulkoministerinä tämä on ollut siinä mielessä hieno päivä että on voinut viettää lähestulkoon koko päivän kymmenestä saakka eduskunnassa keskustelemassa ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikasta

keskustelu on ollut erinomaista aiheet ovat olleet vaikeita minun mielestäni osoitus siitä minkä takia meidän pitää parlamentaarisesti keskustella entistä enemmän ulko turvallisuus ja puolustuspolitiikasta

kyllä näin mutta ehkä saudi arabialla on ollut se vahvin rooli eräänlaisena välittäjänä talebanin ja istuvan hallinnon välillä heilläkin on ollut vahva rooli tässä kokonaispaketissa

sitten tähän loppuun kolme yhteenvetohuomiota

olin havaitsevinani tästä keskustelusta että kaikki olemme yhtä mieltä siitä että tilanne on erittäin vaikea eikä missään nimessä turvallinen ja olemme kaikki valmiit ottamaan tästä päätöksestä vastuun

toinen huomio

olin havaitsevinani että kaikki annamme tuen demokratialle ja myös sille linjalle jonka yhdysvaltain uusi hallinto on valinnut eli taistelulle korruptiota ja huumeita vastaan osana tätä kokonaisratkaisua

kolmanneksi olettaisin että myös hallitus saa vahvan tuen ehkä tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tälle lopulliselle päätökselle

kuten edustajat rossi ja laukkanen totesivat me olemme lähteneet tähän selontekomenettelyyn ja pitäneet sitä perusteltuna ottaen huomioon tämän tehtävän riskit ja lähetettävän joukon

sen vuoksi valtioneuvosto on päättänyt kuulla eduskuntaa antamalla sille asiasta selonteon ja käymällä hyvää

herra puhemies

tällä päätöksellä ei missään nimessä ennakoida suomen joukkojen lisäämistä afganistaniin pysyvästi eikä myöskään ennakoida tulevia vaaleja ja suomen mahdollista osallistumista niihin

siihen otetaan täysin erilliset päätökset jos turvallisuustilanne siinä vaiheessa sen vaatii aivan normaalissa valtiosääntöjärjestyksessä eli tätä kautta emme ujuta joukkoja

niin keskustelun

valiokunnan lausunto että joenystö kuokkatänyt tasan sekunnin parin piilee aina joku nimi otetaan listoille kävi noin

tulos ja puolustuspoliittiseen selontekoon eli ykkösulin taideyhdistyksen ensimmäinen asia ja siinä julistaa sen afganistaniin

käytännössä kaikki niin sanotut vanhat eu maat kreikkaa lukuun ottamatta ovat ottaneet sen käyttöön jo aikoinaan

tämä käsitys on väärä

rangaistavaa tai selvästi laitonta se ei kuitenkaan ole eikä minkäänlainen este sellaiselle toimijalle jonka tarkoitusperät ovat lähtökohtaisesti laittomat

päädyttiin väittelemään siitä onko lakia eu oikeuden vuoksi pakko muuttaa vai ei sen sijaan että olisi keskusteltu siitä mikä on suomen etu

keskeisistä viranomaisista hallintarekisteröinnin avaamiseen myönteisen kannan ottivat finanssivalvonnan lisäksi myös työ ja elinkeinoministeriö suomen pankki sekä kilpailu ja kuluttajavirasto

ministeriön käsitys oli ja on edelleen että kotimaisen hallintarekisteröinnin avaaminen pitäisi kotimaisen säilytyksen kilpailukykyisenä yleisölle ja viranomaisille avoimena sekä turvaisi omistusten säilymisen kotimaassa ja siten ehkäisisi esimerkiksi verohallinnon huolta säilytyksen siirtymisestä ulkomaille

opposition suunnalta on myös esitetty vääriä syytöksiä siitä että olisin ministerinä ajanut joidenkin puolueeni väitettyjen lähipiirien asiaa

jotta toimittajien tasapuolisesta kohtelusta ei heräisi jatkossa epäilyksiä vm on linjannut että vastedes kaikki tilaisuudet joissa vmn virkamiehet taustoittavat toimittajia ovat avoimia kaikille toimittajille

säätämisjärjestystä koskien on laadittu myös virkamiesmuistio jossa tuodaan esiin keskeiset perusteet tälle kannanotolle

kannanoton ja virkamiesmuistion ovat laatineet työoikeutta ja valtiosääntöoikeutta tuntevat työ ja elinkeinoministeriön ja oikeusministeriön virkamiehet